siitä syystä kun vielä tämän arvioinnin suorittamiseksi on nähty tarpeelliseksi että liikenne ja viestintävaliokunnasta virkamies tai joku henkilö valiokuntaneuvoksista tulisi ilmeisesti myöskin suorittamaan tätä valvontatehtävää sillä tavalla että valmistelussa olisi mukana valiokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että kun arviointitehtäviä tulee niin ne eivät saisi mennä eduskunnan valiokuntatyön edelle

hallituksen olisi syytä ottaa leikkauspäätöksissään huomioon se että kun amk yksikkö lakkautetaan alueelta on uusien yritysten houkuttelu alueelle lähes mahdotonta

toimiva joukkoliikenne on avainasemassa

jos koulutettua työvoimaa joudutaan haalimaan pitkien matkojen takaa yritykset vievät toimintaansa aivan varmasti muualle

ennen kaikkea tällä vaalikaudella on panostettu suurten kaupunkien joukkoliikenteen kehittämiseen ja toivottavasti se tuo edistystä

tämä taas aiheuttaa suurta heikennystä alueen elinvoimalle ja vähitellen olemassa olevat palvelutkin alkavat supistua

samalla sähköiseen asiointiin on laitettu paukkuja niin että laaja alaisesti eri palveluja voitaisiin tuottaa sähköisesti

näemme että tarvittavat resurssit riittävästi valiokuntatyöskentelyyn turvataan mutta myöskin tämä uusi tehtävä tulisi toteutettavaksi

koulutuspaikkojen leikkaukset eivät kosketa pelkästään maakuntien oppilaspaikkoja ja nuoria

tulemme eduskunnassa tulevina vuosina myöskin käsittelemään hallintoneuvoston kertomusta toivottavasti myöskin niin että se tehdään vuosittain reaaliajassa jolloin voimme sitten käydä ylen toimenkuvasta ja julkisen palvelun tehtävänkuvastakin laajempaa keskustelua

mutta kaiken tämän sähköisen tietoliikenneyhteyksien hyödyntämisen ehtona on se että meillä on toimivat tietoliikenneyhteydet joka puolella suomea

toivon että myöskin tässä hallintoneuvoston kertomuksessa eduskunnalle on lisäksi laajempi talousosio josta voimme katsoa yleisradion rahoituksen riittämättömyyttä tai riittävyyttä

liikenteen päästöjen vähentämiseen jokainen voi osallistua helpoilla keinoilla

arvoisa puhemies

välttämällä turhaa autoilua ja asioimalla yhdellä kertaa useammassa käyntikohteessa ajokilometrien määrä siis vähenee

kyseessä on niin sanottu soralaki jolla ei ole tekemistä itse asiassa nimestä huolimatta tämän maa aineksen kanssa vaan kyseessä on opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva laki

mutta nyt vapaan sivistystyön valtionosuuksia on leikattavissa paljon

arvoisa puhemies

esimerkiksi kansalaisopistot tarjoavat matalan kynnyksen opetuksen pariin niin että niin elämänsä suuntaa etsiville nuorille työttömille maahanmuuttajille kuin eläkeläisillekin on helppo lähteä vapaan sivistystyön pariin

tämä suunta ei voi jatkua

lain tarpeellisuudesta voidaan olla kyllä montaa mieltä

valiokunnan käsittelyssä kuulimme asiantuntijoita ja heidän tietonsa mukaan opiskeluoikeuden rajaamista tai opiskeluoikeuden peruuttamista on jouduttu erittäin harvinaisissa tilanteissa tänäkin päivänä soveltamaan mutta ääritapauksia on olemassa

valiokunta sai hallituksen esityksen uudesta energiatodistustietojärjestelmästä ja tämä nyt koskee ainoastaan näitä teknisiä rekistereitä ei mitään muita uudistuksia joita eduskunnassakin on voimakkaasti asuntoministerin tontille pistetty

me edustajat tässä talossa näytämme omaa esimerkkiä näistä kimppakyydeistä kulkemalla eduskunnan ja lentokentän välillä tiistaisin ja perjantaisin kimppatakseilla

rahoituksen uudistaminenhan on välttämätöntä ja kaikki ovat sen todenneet että nykyinen televisiomaksu ajoi itsensä tiensä päähän

toivon että tätä lakia itse asiassa kouluissa ja oppilaitoksissa ei tulla tulevaisuudessakaan tarvitsemaan näiden ääritapauksien vuoksi

tiedän että monessa kunnassa ja kaupungissa nyt odotellaan niitä valtionosuuksia niin uusille kouluille kuin kosteus ja homevaurioista kärsivillekin kouluille

energiatodistustietojärjestelmän sisältöä nyt laitetaan kolmeen rekisteriin

suuret ilmastomuutokset lähtevät pienistä teoista

mutta tarpeellista tämä on sen sijaan sellaisissa asioissa joissa opiskelija itse on sellaisessa opiskelupaikassa opiskelemassa johon hän ei kertakaikkisesti sovellu hänen käytöksensä tai asenteensa on myöskin haitallinen muille opiskelijoille tai jos hän on työharjoittelussa niin siellä työpaikallansa

ensinnäkin laatijarekisteri sinne kootaan tiedot pätevistä energiatodistusten laatijoista ja tämä on hyvä koska silloin kun ammattilainen tekee tämän katselmuksen tarvitaan myöskin ammattilainen paikalle

toivottavasti ensi vuonna ei ole kovinkaan monta kuntaa ja kaupunkia joka pettyy siihen että valtionosuuksia ei täältä eduskunnasta heltiä vaan kaikki rakentaminen ja korjaus joudutaan tekemään omilla varoilla

tilalle tuleva henkilökohtainen tuloihin sidottu yleisradiovero on olosuhteisiinsa nähden oikeudenmukainen

toisekseen on rekisteri energiatodistusrekisteristä

se sisältää rakennusta ja energiatodistusta koskevat tiedot siis ne kaikki tarvittavat tiedot joita sille niin rekisteri tai mitä silloin mitataan ja laitetaan täytäntöön

tarvitsemme todella kovia toimenpiteitä sopeutuaksemme ilmastonmuutokseen vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen tai energian säästämiseen

on erittäin tärkeää että tätä lakia pidetään toissijaisena keinona puuttua näihin tapauksiin

kun kuuntelimme asiantuntijoita näitten rekistereitten laadinnassa ja avoimuudessa olisi haluttu mennä paljon paljon pitemmälle niin että erilaisia tietoja jopa asuntojen sijainnista ja asukkaitten lämmitystapa ja asumisolosuhteista oltaisiin kirjattu enemmän mutta totesimme että henkilötietosuoja estää tällaisten ihan syvällisten tietojen laittamisen avoimiin rekistereihin

ensisijaisena on ennen kaikkea edelleenkin se että opiskelijan kanssa pohditaan keinoja millä voitaisiin häntä auttaa esimerkiksi hoitoon pääsyssä tai sitten toisen opiskelupaikan koulutusalan etsimisessä

me istumme ministerin kanssa molemmat vapaavuoren ilmasto ja energiakomiteassa ja ratkaisut ovat vasta edessä

miten tämä ilmastolaki muuttuu sitten meidän linjaustemme mukaisesti vai muuttuuko

toisekseen voidaan kysyä kun eun euroopan parlamentin pöydällä on suurimpana asiana nyt tulevalla kaudella energia ja ilmastoratkaisut

erityisen tyytyväinen olen siihen että valiokuntakäsittelyssä tartuttiin yhteiseen yleisradioverotukseen josta täällä on todettu moneen kertaan se että ei menty sillä liikevaihtoon perustuvalla mallilla vaan tulojen mukaan jokainen yritys maksaa tulevaisuudessa

miten meidän oma ilmastolakimme puitelakimme suomessa sitten muuttuu uusien komitean ja parlamentin esitysten mukaisesti

juuri tätä vastakkainasettelua en missään nimessä koulutukseen haluaisi tuoda mutta kun nyt tällainen uudistuspallo on laitettu vyörymään niin kyllähän se tietää sitä että koulutuspaikat tulevat keskittymään

tietysti jokainen asukas ja pientalon haltija saa itse sen oman rajansa vetää kuinka paljon sinne tietoja pistää mutta vaadittavia tietoja ei tarvita kuitenkaan enempää

entä se globaali ilmastonmuutosratkaisu jota me haluamme tehdä ja työstää myöskin suomessa miten me sitten saamme oman lakimme ketterästi muuttumaan siinä ajassa

menettely voisi olla samanlainen kuin mitä käytetään esimerkiksi työpaikoilla vaikkapa ottaen päihdeongelmat esille

siinä mielessä on niin kuin sanoin hölmöläisten hommaa että meidän nuoremme joutuvat muuttamaan tänne pääkaupunkiseudulle ja tulemaan sitä opiskelupaikkaa hakemaan ja kuormittamaan sitten täällä olevia jo tiukkoja resursseja

lähtökohtaisesti energiatodistuksella pyritään lisäämään rakennusten energiatehokkuuden keskinäistä vertailua ja energiatehokkuuden parantamista

erottamistapausten jälkeen on myöskin mietittävä mitä näille nuorille tapahtuu koska me haluamme totta kai edistää sitä että meillä on nollatoleranssi sen suhteen että kukaan nuori ei syrjäydy missään vaiheessa elämää

olen myöskin saanut ymmärtää että veron piiriin kuuluvat vain ne yritysmuodot jotka pidetään omistajatahoistaan erillisinä verovelvollisina

juuri tähän vertailtavuuteen näillä rekistereillä pyritään että tiedetään ketkä näitä tekevät ja miten samanlaisissa pientaloissa energiatehokkuutta pystytään parantamaan ja minkälaisissa olosuhteissa siellä ollaan

mitä paremmin me pystymme alueellisesta koulutuksen tasa arvosta huolehtimaan sitä paremmat mahdollisuudet myöskin täällä pääkaupunkiseudulla nuorilla on saada koulutusta

siksi pidimme tärkeänä että tämänkin lakiesityksen yhteydessä siinä meidän mietinnössämme viittasimme uuteen nuorisolakiin joka on tällä vaalikaudella saatu aikaan jossa tällainen moniammatillinen viranomaisyhteistyötiimi ottaa kopin tästä nuoresta ja auttaa selviytymään sitten näitten ongelmien kanssa

yksityiset elinkeinon tai maatalouden harjoittajat avoimet ja kommandiittiyhtiöt ovat veronmaksuvelvollisuuden ulkopuolella mitä pidän oikeudenmukaisena

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

riippumattomuus esteellisyysasiat olivat erittäin isosti tapetilla kun valiokunta tätä käsitteli ja siksi asia kävi perustuslakivaliokunnan perusteellisessa käsittelyssä ja emme nähneet että poljemme lakia sillä tavalla että esteellisyysnäkökulmia ei olisi otettu huomioon

aikaisemmassa käsittelyssä todellakin kun käsittelimme kansalaisaloitetta pistimme paljon sen varaan että energiatodistusta muutetaan muutoinkin kuin vain teknisiltä osin

aivan loppuun voin todeta että ylen rahoitusta ja tätä julkisen palvelun tehtävää tullaan tietysti seuraamaan tarkasti ei vain näillä hallintoneuvoston kertomuksilla mutta tämä rahoitusponnistelu oli suuri ja on suuri ja sitä pitää varmasti jossakin vaiheessa tarkastella uudemman kerran

tässä moniammatillisessa tiimissä on mukana kunnissa ope tus sosiaali terveys ja nuorisotoimen ammattilaisia unohtamatta poliisiviranomaisia ja muita joita siinä tarvitaan

me halusimme miettiä energiamuotojen kertoimia sitä kuinka energiatodistus oikeasti lasketaan

tämä esteellisyys on hallintolaissa kirjoitettu niin että sama ihminen ei voi sekä korjata että katsastaa samaa autoa

se ei aivan nykyisellä muodolla kerro aivan kaikkea energiatehokkuudesta ja omiin asumistottumuksiin vaikuttavista tekijöistä

ylen toiminnan sisällöt ja vaikuttavuus ovat myöskin niitä joihin valiokunta tulee jatkossa kiinnittämään huomiota

arvoisa puhemies

toisekseen vaadimme sitä että vanhojen omakotitalojen osalta oltaisiin tehty vielä isompi linjaus siitä milloin energiatodistusta ei tarvitse laatia

kun ajoneuvojen katsastus tulevaisuudessa järjestetään näin niin sen puolesta ja sitä vastaan on argumentteja mutta asiakas on se joka valitsee

toinen kiistanalainen asia johon teimme muutoksen koskee sitä mitä tapahtuu silloin kun nuori on rikoksesta epäilyn kohteena voidaanko hänet silloin erottaa opiskelupaikastansa

missä nämä päätökset sitten tehtäisiin niin opiskeluoikeuden peruuttamisesta kuin palauttamisesta

näihin teimme todellakin niitä muutoksia

suurimman muutoksen omasta mielestäni saimme siihen että opiskelijaa ei eroteta oppilaitoksesta silloin kun hän on rikoksesta epäilty

olemme kiinnittäneet huomiota siihen että energiatodistuksen laadinta olisi kuluttajalle mahdollisimman edullinen ja se myöskin ohjaisi energian säästämiseen energiatehokkuuteen ja asumistottumusten huomioimiseen energia asioissa

lähdimme siitä että päätökset erottamisesta tehtäisiin opiskelijoiden oikeusturvalautakunnassa silloin kun haetaan muutosta

eli kun opiskelija kokee että oma oppilaitos erottamispäätöksen tehtyään on kohdellut häntä väärin hän voi hakea tällaisesta valtakunnallisesta oikeusturvalautakunnasta sitten oikaisua tälle päätökselle

aivan lopuksi

tämän lain käsittely sivistysvaliokunnassa on jäänyt kyllä omaan pirtaani lähtemättömästi mieleen asian kiihkeydessä

tässä neljän vuoden eduskuntatyön aikana moista käsittelyä ei valiokunnassa ole ollut mutta selvisimme ehjin nahoin niin hallituksen kuin oppositionkin porukka

työn ja perheen yhteensovittaminen ei ole helppoa ja siksi ehkä juuri osa aikatyön tekeminen helpottaa molemmin puolin sekä perheissä lasten hoitomuotoa tekevien jaksamista että myöskin työelämässä säilymistä

mutta tämä osittainen hoitorahahan säilyy kuitenkin valinnan mahdollisuuksissa vanhemmilla silloin kun on kyse esikoululaisesta tai ykkös tai kakkosluokkalaisesta lapsesta ja se on suuruudeltaan huomattavasti pienempi kuin etuus joustavan hoitorahan saannissa

miksi te maan hallituksessa ja hallituspuolueiden edustajat ette kuuntele suomalaisia perheitä

arvoisa puhemies

keskusta tunnistaa että on vaikea tilanne taloudellisesti mutta lapsilisien leikkauksellako koko suomen talous oikein oikenee

tässä maalataan tällaista kuvaa

eikö työtä ole myöskin se mitä kotona tehdään hoiva ja kasvatustehtävissä olipa kyse sitten lapsista tai vanhuksista

kuka puolestansa puolustaa niitä isiä jotka haluaisivat käyttää koko sen kotihoidontukijakson kotona

hallituksen esitys lähtee siitä että tällä esityksellä parannetaan naisten taloudellista asemaa

oppivelvollisuusiän noston peruuttaminen kotihoidon tuen kiintiöimisen peruuttaminen yritystuet ja tupakkaverotus näistäkin voidaan kasata sitä rahoitusta

viime mainitusta voin todeta että tämähän lisää kuitenkin kuntien päivähoitovelvoitteita ja omalla tavallaan uskallan sanoa ulkoistetaan lasten hoitovastuuta myöskin meidän yhteiskunnalle

on oltava riittävästi hoivaa ja huolenpitoa ja riittävä toimeentulo

tässä salissa on melkein yksimielisyys siitä että lapsilisäleikkaus voitaisiin perua kun kompensaatioksi voitaisiin nostaa tupakkaveroa tai tehdä jotakin aivan muuta arvoisa ministeri rinne kuin tuo monimutkainen lapsivähennysverojärjestelmä joka maksaa myöskin hyvin paljon

kun keskusta oli viimeksi hallituksessa niin meille arvovalinta oli se että me pidimme tärkeänä että korotettiin pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja ja ne korotettiin alimman toimeentulotuen tasolle

ohititte maakuntien yhdessä laatimat suunnitelmat mutta ohititte myös ten t verkostossa tehdyt linjaukset tästä botnian käytävästä

hallitus ja etenkin kuntauudistuksen puhujat ovat koko ajan puhuneet siitä että kuntien velvoitteita ei lisätä varsinkaan silloin jos valtiolla ei ole antaa rahaa niitten lakisääteisten uusien tehtävien tai lisääntyneiden tehtävien hoitamiseksi

arvoisa puhemies

kansalaisten uudenlaiset tavat vaikuttaa politiikkaan ovat tervetulleita

tämä historiamme ensimmäinen kansalaisaloite on saanut täällä monen kielet laulamaan

siksi olisin pitänyt tärkeänä juuri käyttäjämäärien arviointia vähän enemmän ja kustannusvaikutusten myöskin näiltä osin

kansalaisaloitteen asianmukainen käsittely eduskunnassa on tärkeää ja debatin alussa edustaja leppä käyttikin hyvän puheenvuoron siitä miten tämä kyseessä oleva aloite tulee valiokunnassa sitten etenemään

itse turkistarhauksesta olen sitä mieltä kun asiaan olen perehtynyt ennen tätäkin keskustelua että turkistarhausta ei tule lopettaa suomesta

kotihoidon tuki on muutoksessa myllerryksessä

mutta samaan hengenvetoon on todettava se että meidän on huolehdittava turkiseläinten oikeanlaisesta kohtelusta

myöskin subjektiivinen päivähoito oikeus ja sen rajaaminen on tulossa eduskuntaan hallituksen esityksenä ja esimerkiksi esiopetuksen pakollisuus on tullut yksittäisenä esityksenä rakenneuudistuksena hallituksen pöydältä

haluankin kysyä miten käy varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen koska varhaiskasvatus on kokonaisuus ja me olemme joutuneet nyt pilkkomaan ja joudumme käsittelemään näitä eduskunnassa yksi laki kerrallaan

varhaiskasvatuksessa hoidon kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus pitäisi nähdä yhtenä palasena